kaksi koski riittävän ajan määrittelyä ja yksi yksin katsoo että olisin täy kahden edustajan eriävä mielipide katsoi että tämä olisi voitu käsitellä ilman näitä muutosvaatimuksia tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä

varustelultaan koulutukseltaan tehtävä

kokonaisuutena tämä perustuslakivaliokunnan enemmistön muodostama linja rakentaa sille vanhalle tulkintaperiaatteelle jota kunnalliselämässä on kuntauudistuksia ja siihen liittyviä lainsäädännön uudistuksia ajatellen aiemmin noudatettu

valmiusvuorojen päällekkäisyys vaikkakaan nämä henkilömäärät eivät ole isoja tuo ylimääräistä kustannuskerrointa kun on isoja välijaksoja jolloin ei ole lainkaan joukkoja varautuneena ja sitten taas hetkellisesti on paljon

jouduttiin kuitenkin uuden tyyppisessä tilanteessa näitä kantoja ottamaan ja siitä varmaan osaltaan johtui tämä poikkeuksellisen runsas äänestely lausunnon rakentamisessa

siitä on aika hyvä ja täsmällinen kuvaus tehty ulkoasiainvaliokunnan mietintöön miten nopeassakin aikataulussa eri tahot saadaan mukaan päätöksentekoon jos ja kun joukkoja käytännössä tilattaisiin käyttöön

kun tässä on haluttu glorifioida puhemies niinistön toimia tällä vaalikaudella niin tosiasiallisestihan nämä hallintoa ja taloutta koskevat muutokset tiukennukset on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä

herra puhemies

siinä tärkeää on se aikatekijän huomioon ottaminen että jos aika sallii että olisi sellainen tehtävä että hyvin ehditään normaalimenettelykin suorittamaan niin toki silloin tulee selontekomenettelyä ja koko eduskunnan mukaan saamista soveltaa

heti vaalien jälkeen oli koko puhemiehistön kesken yksi yhteisymmärrys siitä että siirrytään eduskunnan hallinnossa saman tyyppisiin menettelytapoihin kuin valtionhallinnossa isoissa yksiköissä muutenkin

hallitusohjelmaan kirjatut kohdat on suunnilleen laitettu liikkeelle mutta me tarvitsemme myös paljon lisätoimia jotta nuo satojen miljoonien ja tulevaisuuteen päin miljarditason lisäkertymät saadaan

meillä oli kokemusta isoista ministeriöistä isoista hallinnoista ja siitä miten siellä menetellään ja täällähän oli kieltämättä joitakin outoja käytäntöjä

sehän on pääsääntö kriisinhallintatehtävissä ja vaikka tässä on tällainen valmiusväijyvuoro niin kun on sentään näin isoista henkilömääristä kysymys olisi se varsinainen käyttötilannekin hyvä tuoda koko eduskunnan puntaroitavaksi aina kun se on suinkin mahdollista

toiseksi kansainvälisellä tasolla tarvitaan tiivistä yhteistyötä veroparatiisien ja veroparasiittien loisten suitsimiseksi

kolmanneksi ei pidä luoda verokeitaita oman verotusjärjestelmän sisälle

oikeastaan olisi hyvä jo alkavan vuoden aikana saada eun tason linjauksia eteenpäin

henkilöstön kanssa neuvotellen on näitä sopimusjärjestelmiä muutettu lähemmäs yleistä valtion käytäntöä

jos siellä on ollut tämmöisiä hyvin spesifejä ja erityisiä eduskunnan tarpeisiin poikkeuksellisiin työaikoihin ja muuhun liittyviä järjestelyjä niitä koetettu sitten säilyttää silloin kun on selvät perusteet näille poikkeusjärjestelyille olemassa mutta muuten pyrittäisiin siirtämään niin palkkataso kuin työaika ja muut järjestelyt lähemmäs valtion yleistä käytäntöä

ja tämä on saanut kansliatoimikunnan tuen ja niistä on myös neuvoteltu sitten tarpeen mukaan eduskuntaryhmien johdon kanssa ja saatu koko talon tuki näille isoille ratkaisuille

no sitten on eri asia että tässä julkisuuspelissä on ollut joitakin ylilyöntejä että on haluttu milloin kenenkin ansioksi tällaisia toimia kytkeä ja ei nyt kannata dramatisoida liiaksi niiden vaikutusta

mutta varmasti olisi hyväksi koko parlamentille että pidettäisiin aina isot linjat järkevästi esillä ja niissä haetaan se yhteinen käsitys ja toimitaan sen mukaan eikä pelailla sitten joidenkin pienten yksityiskohtien kanssa ja anneta väärää kuvaa koko talon toiminnasta

meidän on syytä pitää huolta siitä että kansalaisten ja eduskunnan parlamentin suhde on avoin ja kirkas ja myöskin että toimitaan hyvin katseen kestävällä tavalla ja avoimesti

tämä on ihan normaalia ja sen mukaan minun nähdäkseni tässä kuluneina vuosina on eduskunnan hallintoa pystytty kehittämään ja varmaan on vielä paljon kehittämisen varaakin

saarinen viittasi että avoimesti pitää jatkossa tarkastella myöskin koko tätä eduskunnan hallinnon rakennetta onko se nykypäivän tarpeita vastaava

mutta tosiaan hyvin talo pyörii ja palvelee tärkeintä tehtäväänsä kansanvaltaa ja edustajat saavat edustajan tehtävään tarvittavat palvelut näiden eri mittausten mukaan hyvinkin kiitettävällä tavalla

niihin on lähdetty hakemaan lääkkeitä ja apua työtapoja koulutusta tarkastelemalla palautejärjestelmiä kehittämällä ja myöskin ennen kaikkea esimiestyötä ja johtamista kehittämällä

kokonaisuutena tilanne on selvästi menossa parempaan päin ja uskon että tämä keskustelu riittää vallan hyvin mitä tällä kertaa on käyty ja toivon että voidaan siirtyä jo muihin asioihin

toinen tarkoittaa sillä pelkkää pankkivalvonnan tehostamista toinen hyvin pitkälle menevää yhteisvastuuta maiden ja niiden pankkisektoreiden kesken

jos heitetään tällainen termi ja sieltä sitten euroopan johtajat puhuvat löysiä melkoisen löysiä vapaasti tämän teeman ympäriltä niin sitten voi tulla hyvinkin erilaisia käsityksiä

tässä on se suuri ongelma että voitaisiin hyvin lipposen sanoin puhua että nyt on tämmöinen eurooppalainen direktoraatti poliittisesti vino joka heittelee tämmöisiä epäkypsiä ajatuksia ja aiheuttaa markkinahämmennystä ja reaktioita kun pitäisi pikemminkin huolella valmistellulla esityksellä poistaa niitä negatiivisia reaktioita

milloin eurooppa neuvosto ottaa asian todella käsiinsä ja pistää kunnollisen valmistelun näihin asioihin ennen kuin niitä heitetään raakoina julkisesti riepoteltaviksi

arvoisa puhemies

tässä on käyty hyvin läpi tuota tarkastusvaliokunnan ansiokasta mietintöä ja esittäisin kolmeen asiaan muutaman näkökohdan

se varmaan on paikallaan suhteessa moniin muihin rikoksiin mutta se suuri ongelmahan on siinä että näitä rangaistusasteikkoja ei käytetä mielekkäällä tavalla

mehän olemme suomessa tottuneet siihen että tuomioistuimet aika pitkälti tapauksen törkeydestä riippumatta rajoittuvat käyttämään asteikon alinta kolmannesta ja vedetään ikään kuin tasarangaistuksiin hyvin erityyppisiä tekoja

tästä kun tuomareitten kanssa keskustelua koettaa käyttää alkaa kova mekkala siitä että puututaan tuomioistuinten riippumattomuuteen

kun eduskunta lainsäätäjänä säätää että tietystä rikoksesta on vaikka puolesta vuodesta neljään vuoteen se rangaistus ei se suinkaan tarkoita sitä että kaikki hyvin erityyppiset teot pitäisi ahtaa siihen tunnusmerkistöön noin kolmen kuukauden väliin siitä isosta rangaistusasteikosta

siellähän tulee aika satunnaisia tuomioita jos seuraa minkälaisia seuraamuksia tulee kun selostetaan sitä minkälaisesta tapauksesta on kysymys niin useimmiten vasta hovioikeusvaiheessa rangaistustasoista tulee jo jossakin mitassa johdonmukaisempia

toinen tähän liittyvä kysymys on että silloin kun viitisen vuotta sitten esitettiin tutkintamenetelmien kehittämistä törkeissä rikoksissa tätä teknistä kuuntelua esimerkiksi telekuuntelua ei mahdollistettu törkeisiin talousrikoksiin

täällä nimenomaan lakivaliokunta poisti ne tältä listalta ja se olisi yksi asia joka varmaan kannattaisi täydentää tähän listaan että myös näitten ikään kuin tehokkaampien tutkintakeinojen käyttö edesauttaisi rikosten selvittämistä ja myös ennalta ehkäisisi sitten laajaa ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta

sitten toinen kysymys on tämä rikoshyödyn tehostettu perintä

silloin tietysti perustuslakivaliokunta aprikoi tätä mutta katsoi sen mahdolliseksi mutta lakivaliokunta sitten tyssäsi sen että ei uskallettaisi näin pitkälle mennä

sitten tehtiin tämmöinen ikään kuin madallettu todistustaakka viranomaisille näissä tilanteissa ja se ei ole käytännössä osoittautunut riittävän tehokkaaksi

jo silloin tiedettiin että tiettyjen rikosten osalta oli euroopassa käytetty tätä käännettyä todistustaakkaa muistaakseni hollannissa ja tässä viitataan sitten muihin irlannin esimerkkiin jossa se on toiminut hyvin

vähän sen jälkeen kun eduskunta oli tuon asian käsitellyt tuli euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio koskien yhdistynyttä kuningaskuntaa jossa nimenomaan sallittiin tulkinnallisesti tämä tällainen käännetty todistustaakka että se ei ole vastoin ihmisoikeussopimuksia eikä omistuksen suojaa

verohallinnossa on valitettavasti pidetty tavallaan toissijaisena vaikkapa konkurssipesien selvittelyä tai tämmöistä syvemmälle menevää erityistä tarkastustoimintaa

on vähän niin kuin vakuutusyhtiöiden ajattelutapa että jos se suuri massa hoitaa veronsa näitten veroseuraamusuhkien perusteella ja lainkuuliaisina sitten siellä ei kannata kauheasti paukkuja satsata siihen pieneen vähemmistöön joka keplottelee ja kiertää veroja

verohallinnon vetäminen keskuksiin ja sen kattavuuden heikkeneminen maakunnissa on myöskin yksi tekijä joka on sitten johtanut siihen jos sitä paikallistuntemusta hämäräperäisemmästä yritystoiminnasta oli paremmin mukana vanhassa kattavammassa verohallinnossa

tässä edustajat kääriäinen pekkarinen ja virtanen muiden ohella ovat odottaneet että tehtäisiin tarkennuksia tuohon virkamiesryhmän esitykseen

itse myös pidän sitä järkevänä että kunnilla olisi ainakin ne suuntalinjat tiedossa millä tavalla tuota esitystä saadaan paremmin perustuslain mukaiseksi

kysymys on siitä että olisi hyvä olla vaihtoehto vastuukuntamallille kevennetty sote yhtymämalli ja että muutoinkin haetaan sellaista joustavuutta noihin ehdotuksiin että niiden toteuttamiskelpoisuus realistisuus olisi paremmalla tasolla

tämähän on varmasti hallituksen ja opposition yhteinen etu että kunnat lausuisivat sellaisista asioista jotka todella merkitsevät heidän omalla alueellaan miten pystytään parantamaan sosiaali ja terveyspalveluja ettei se päähuomio mene sitten tähän perustuslakitaisteluun kun joka tapauksessa on nähdäkseni välttämätöntä oikaista siellä joitakin vaikeita kohtia siten että tuo uudistuksen pääsisältö menee eteenpäin

toinen asia mikä pitää paremmin ottaa huomioon on ammattitaitoinen henkilöstö jota tällä sektorilla on

heitä ei pidä saattaa vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi epävarmuuden tilaan siitä minkälaiseen suuntaan koko sosiaali ja terveydenhuoltoa kehitetään

enemmänkin on kysymys siitä että näihin odotettuihin kohtiin oppositio koettaa keskittää hyökkäyksensä mutta kovin vahvaa asiatukea sille ei ainakaan tässä keskustelussa ole esille tullut

kun käydään sitten tarkemmin läpi seuraavan budjetin yhteydessä näitä eri hallinnonalojen kehittämissuunnitelmia niin varmasti tämä kritiikki vielä tästäkin laimenee

mielenkiintoista on ollut se että perussuomalaiset on keskittynyt tähän hattulinjaan kovin voimakkaasti että siellä on nyt siirrytty gepardihatuista sorsannahkahattuihin ja kaiken aikaa tietysti puheenjohtaja soini vielä tätä samaa lakkia sovittelee erikokoisille hedelmille

tässä ilmeisesti pyrkimyksenä on pitää nämä hatut esillä sen takia että tämä hattutemppu eri vaaleissa onnistuisi että tulisi vielä eurovaalien ja eduskuntavaalien jälkeen joku kolmas menestys

minusta tuntuu että tämä kupla puhkeaa ennen sitä ja tuuli vie hatut mennessään

perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan lausunnoista käy hyvin ilmi että me olemme jo hyvin lähellä sitä rajaa milloinka se vaatisi esimerkiksi vaikeutettua päätösjärjestystä täällä talossa ja muutoinkin on syytä katsoa ettemme lähde sellaiselle tielle

sen takia me olemme vähän niin kuin ensimmäisenä velvollisia myös muuta eurooppaa valistamaan että pitää hakea muita reittejä miten ratkaistaan nämä euroopan talousongelmat ja siinä toivoisin myös opposition apua

sitä tarvitaan ja tarvitaan myös yhteistyötä yli hallitusoppositio rajan niin että löydetään sellaisia malleja joissa aktiivisesti proaktiivisesti suomi voi lähteä tietä näyttämään ettei mene

elli tapa hyökätä yk käytti lääkkeelle mennä tällaisiin tapoihin jotka eivät kerta kaikkiaan ole hyväksyttäviä niin kuin velkojen yhteisvastuu

kun siellä otetaan pääradan välityskyvyn parantaminen kehärata pisara ouluseinäjoki rata niin ne jo vievät enemmän

esimerkiksi yritystukien sijasta taloudellista kasvua varmemmin ja tasapainoisemmin parantaa infran pitäminen hyvässä kunnossa on sitten liikenneväylistä tai viestintäväylistä kysymys

täytyy sen verran ed

perustuslakivaliokunta on aloittanut jo asiantuntijakuulemiset ja varmasti ministerin toivomalla tavalla käymme huolellisesti ne läpi eri tahoja kuunnellen

yksi kysymys tässä on tietysti tämä aikataulu

kun saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ilmoittautuminen alkaisi normaalisti jo marraskuun puolivälissä niin jos tämä huolellinen käsittely venyy sitten sinne marraskuun puolelle onko sitten vaihtoehtona se että tämä vaaliluetteloon ilmoittautuminen menisi vielä nykyisten normien mukaan ja tämä uusi laki tulisi voimaan sitten vasta ensi vuoden puolella vai onko ministeriöllä sitten valmius tätä vaalien valmisteluaikataulua entrata jos tosiaan tässä ikään kuin ihanneaikataulussa ei pysytä

nämä lukumäärät ovat hyvin kaavamaisesti laskettu eikä lainkaan kiinnitetä huomiota siihen lopputulokseen mitä eri hallinnonalan virkamiehet tekevät kansalaisten hyväksi

tämähän on johtanut siihen vääristymään että esimerkiksi poliisin tai verohallinnon osalta ei lainkaan arvioida sitä mitä olisi saavutettavissa sillä että laitamme ihmiset tekemään oikeita töitä ja vaikkapa lisätäänkin niitä virkamiehiä

siitä voi valtiontalouden kannalta olla moninkertainen hyöty verrattuna siihen että pakonomaisesti samoilla prosenttiluvuilla leikataan joka hallinnonalalta väkeä riippumatta siitä mikä todellinen työn tarve on ja mitä sillä työllä olisi saavutettavissa paremmin ja oikein organisoituna

verohallintoahan pidetään hyvänä esimerkkinä koska siellä on pystytty väkeä vähentämään enemmänkin kuin tuottavuusohjelmat pitävät sisällään mutta samaan aikaan unohdetaan se että meillä tämän harmaan talouden määrä on kasvanut ja verotuksen tuotto merkittävillä osillaan on huteralla pohjalla

menetetään merkittäviä verotuloja kansalaisia kohdellaan epäoikeudenmukaisesti siten että toisia verotetaan liian ankarasti ja toisia jätetään kokonaan verottamatta sen takia että hallinto on liian löperöä merkittävillä verotuksen keräämissektoreilla

arvoisa puhemies

meillä on sen takia näitä maita joissa on tuhansia tai kymmeniätuhansia kuntia että on vaikeat hallinnolliset määräykset joko perustuslakiin kirjattuna tai on muilla tavoin hyvin hankalaksi tehty kuntien rajojen muuttaminen

meillä on tavallaan joustavasti lähdetty tulkitsemaan tätä kuntien rajakysymystä

siitä on jo vanha perustuslakivaliokunnan kannanotto että kunnan rajat sinänsä eivät nauti perustuslain suojaa mutta kuntalaisten itsehallinto nauttii

edustaja sasi taas oli loukkaamassa tätä koska täytyy kuntalaisten kunnan asukkaiden päästä vaikuttamaan siihen minkälaiseksi se kuntalaisten muodostama yhteisö muodostuu

ei sitä voida täysin ylhäältä sanella ja tämän huomioonottamiseen samaan aikaan kun me vahvasti pyrimme turvaamaan sen että kaikilla on yhdenvertainen pääsy niihin tärkeisiin kunnan tuottamiin palveluihin tarvitaan vahvempaa kuntaa

siellä on vielä ehkä savonlinnankin tiejärjestelyjä huutavampi tarve jatkaa kun on menossa oleva projekti ja välttämätön työkohde jotta tällainen vakava koko luoteissuuntaa helsingistä rasittava huono tie saadaan säälliseen kuntoon

nyt siellä kesken vuotta loppuvat työt ja organisaatiot yrittäjät työntekijät hajautuvat maailmalle ja on hidasta taas käynnistää sitä jossakin vaiheessa uudelleen liikkeelle jos sitä rahaa myöhemmin tulee

arvoisa puhemies

tosiaan tässä poikkeuksellisesti perustuslakivaliokunnan puolesta täydennän valtiovarainvaliokunnan esittelypuheenvuoroa kun tämä säätämisjärjestyskysymys on sen verran olennainen osa tätä talous ja rahaliittokysymystä

muistamme historian että aluksi brysselin herrat tavoittelivat sellaista järjestelyä että pitäisi perustuslain tasolla säätää nämä kurivelvoitteet jäsenvaltioille mutta sitten sen prosessin myötä yleensäkin tuota tavoitetasoa madallettiin haettiin järkevämmät tavat millä se kunkin maan valtiosääntöön parhaiten pysytään sijoittamaan

suomen osalta luovuutta osoittaen on sitten tuloksena tämä hallituksen esitys jossa käytetään sinänsä meidän valtiosääntöön sopivia instrumentteja

tavallisen lain tasolla sitoudutaan näihin eurooppalaisen talouskurin vaatimuksiin ja toisaalta sitten käytetään myös eduskunnan tahdonmuodostukseen tiedonantomenettelyä joka perustuslaissa on varattu juuri sellaisia tilanteita varten joissa hallituksella on tarve varmistaa eduskunnan enemmistön tuki politiikalleen

siinähän ei ole perussopimuksia muutettu ei vakaus ja kasvusopimusta vaan tehtiin ikään kuin uusi eu jäsenmaiden keskinäinen valtiosopimus

sen säätämisjärjestystä arvioitiin perustuslakivaliokunnassa samalla kun lain säätämisjärjestystä jolla se saatetaan kansallisesti voimaan

aikaisempaan vakaus ja kasvusopimukseen verrattuna sen sääntelyyn verrattuna tässä on kolme tämmöistä erityistä ja tulkintaa vaatinutta kysymystä

liittovaltiomuotoisissa valtioissa tietysti säädöstöhierarkia on monimuotoisempi ja usein näihin liittyy se tavoite että pystytään sillä valtakunnan laajuisella normilla sitomaan myös osavaltioiden ja eri hallintotasojen päätöksiä siihen samaan talouskurin politiikkaan

näissähän siis tähtäimenä on raja arvojen sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön ja niiden omatoiminen huomioimisen varmistaminen läpi budjettiprosessin tavalla joka sitouttaisi myös budjettivallan käyttäjää

suomessa on oltu perinteisesti hyvin tarkkoja siitä että eduskunnan budjettivaltaa finanssivaltaa ei rajoiteta vaan perustuslain mukaisesti eduskunnan rooli korostuu ylimpänä päätösvallan käyttäjänä myös tässä budjettivallan osuudessa

toinen osa sopimusjärjestelystä on jäsenvaltioiden velvollisuus tukea komission ehdotusta tilanteessa jossa komissio on katsonut että jäsenvaltio loukkaa julkisen talouden rajoitteita koskevaa sääntelyä

tässähän on kysymys sitten siitä menettelystä millä pystytään varmistamaan että se jäsenvaltion ohjelma joka useammalle vuodelle laaditaan myös toteutuu käytännön poliittisina päätöksinä parlamentissa

kolmas kohta on myöskin poikkeuksellinen eu tuomioistuimelle säädetty toimivalta tutkia jäsenvaltion taikka jäsenvaltioiden kanne siitä onko jäsenvaltio ottanut käyttöön kansallisesti lainsäädännössään tai taannut riittävin tavoin budjettirajoitteiden noudattamisen sopimuksen edellyttämällä tavalla

elikkä nyt periaatteessa kun tämän vuoden loppuun mennessä jäsenvaltioiden pitäisi nämä kansallisesti säätää voimaan sen jälkeen jokin jäsenvaltioista voi viedä asian eu tuomioistuimen tutkittavaksi onko tämä voimaansaattamismenettely riittävä ja kattava jotta ne yhteiset eurooppalaiset velvoitteet toteutuvat

esimerkkinä nyt näistä ongelmista ne kunnat joissa on toteutettu tämmöinen laaja alainen kuntauudistus niin kuin hämeenlinna salo kouvola ovat menettäjiä kun kuntaliitos on tuonut asukastiheysmuutokset ja nyt sitten nämä ikärakennepainotukset heikkenevät

nämä velvoitteet on tutkittu perustuslakivaliokunnassa ja asiantuntijoiden näkemykset olivat yhdensuuntaisia siitä että tässä nämä lisävelvoitteet aikaisempaan vakaus ja kasvusopimukseen verrattuna eivät ole niin merkittäviä että se johtaisi vaikeutettuun säätämisjärjestykseen mutta se on kuitenkin tavallaan rajatapaus

näinhän kahden aikaisemman valtionosuusuudistuksen yhteydessä on tehty että ovat aika laajasti olleet käsiteltävänä nämä koelaskelmat ja niiden perusteella on haettu sitten semmoista siedettävää yhteisymmärrystä

tässä mennään kuitenkin tosiasiallisesti rajoittamaan erilaisissa suhdannetilanteissa kansallista päätösvaltaa ja siinä mielessä arvioinnin tulee olla huolellinen tässä vaiheessa ja varsinkin sitten jos näihin järjestelyihin tulee jatkossa lisämuutoksia joissa sitten taas ehkä pyrittäisiin rajaamaan eduskunnan budjetti ja finanssivaltaa

nyt pimennettiin nämä koelaskelmat ne olivat pelkästään ehkä pienen porukan käsissä ja sitten ne pölläytettiin viime viikolla julkisuuteen ja sanottiin että tämä on nyt viimeisen päälle harkittu ja ainoa vaihtoehto suunnilleen mitenkä nämä valtionosuudet voidaan laskea

näinhän ei ole vaan siellä on valinnoista kysymys miten saadaan nuo kriteerit täsmäämään niihin kuntien todellisiin tarpeisiin ja kustannuspaineisiin

unionin oikeutta pidemmälle menevää rakenteellisen alijäämän rajoitetta voidaan asiallisesti pitää kansallista budjettivaltaa rajoittavana sopimusmääräyksenä ja myöskin valtiosääntöisesti merkityksellisenä

se liittyy hyvin läheisesti euroopan unionin jäsenyyden velvoitteisiin ja täydentää edelleen euroopan unionin perustamissopimuksiin ja unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvaa supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä hyväksyttyä suomen täysivaltaisuuden ja eduskunnan budjettivallan rajoitusta

valtiosopimus ja unionin oikeus kokonaisuutena sisältävät oikeudellisesti merkittävän eduskunnan finanssivallan käyttöä koskevan sisällöllisen rajoitteen

tosiasiallisesti käytäntöön ja käytännön taloudellisiin mahdollisuuksiin nähden rajoite on sen sijaan huomattavasti vähäisempi

on katsottu että vakaus ja kasvusopimukseen kuuluvat unionin oikeuden säännökset joiden oikeusperusta on suomessa hyväksytty supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä asettavat käytännössä pidemmällä aikavälillä vastaavan tasoisen vaatimuksen rakenteellisen alijäämän välttämiselle kuin tämä nyt mahdollisesti hyväksyttävä sopimus lyhyemmällä aikavälillä

voidaan luonnehtia että tämä valtiosopimus lähinnä aikaistaa rajoitteen konkretisoitumista ja toteuttamista yksittäisen valtion budjeteissa

nyt kuitenkin kuten viittasin aiemmin on pääosa näistä rajoituksista jo käsitelty ja hyväksytty suomessa voimaan saatettaviksi ja tämä lisäys on katsottu siinä määrin kuitenkin pieneksi että se ei johda tähän vaikeutettuun säätämisjärjestykseen

tässä yhteydessä on kuitenkin tärkeätä korostaa sitä että tulevaisuudessa näitä asioita pitää tarkastella kokonaisuutena elikkä nyt eri kohdissa tehtyjä muutoksia vaikkapa juuri eduskunnan budjettivaltaa pitää laskea yhteen ottaa se kumulatiivinen vaikutus huomioon ja sitten jokin mahdollisesti pienenkin tuntuinen seuraava muutos voi johtaa siihen että kokonaisuutena tehdyt muutokset vaatisivat sitten tätä vaikeutettua säätämisjärjestystä

tätä koskeva nimenomainen lausuma lisättiin valtiovarainvaliokunnan mietintöön ja on tärkeää että tämä tulee noteeratuksi

siinähän ehdotetaan että eduskunta edellyttää että vaiheittaisten muutosten kumulatiivinen vaikutus eduskunnan budjettivaltaan sekä kansalliseen suvereniteettiin on otettava korostetun huolellisesti huomioon jos eu sääntelyä jatkossa aiotaan edelleen vahvistaa kansallista päätöksentekoa rajoittavalla tavalla

niin kuin ministeri on korostanut niin tässä tietysti etenemisjärjestys on toisenlainen kuin aiemmin tästä isosta sovitusta säästösummasta johtuen

jos katsotaan sitä miten puolueiden edustajat ovat osallistuneet prosessiin niin aikaisemmissa seurantaryhmissähän on tehty tätä yleistä osaa erillään osin samanaikaisesti selonteon valmistelun kanssa

nyt tätä puolta on tarkoitus tässä kontaktiryhmässä siis tämän loppukevään ja mahdollisesti syksyn aikana tehdä siten että samanaikaisesti käsitellään niitä yhteisiä tekstejä valtioneuvoston valmistelun kanssa

siltä osin näiden linjausten valmistelun osalta näkisin että parlamentarismi kyllä toteutuu vähintään yhtä hyvällä tavalla kuin aiemmin

sen sijaan näiden yksittäisten puolustusvoimauudistuksen kohtien varuskuntaratkaisujen ja muiden osalta tietysti tilanne on toisenlainen